minä en ainakaan ymmärrä ihan selvästi mitä tällä lailla tarkoitetaan siltä osin jos esimerkiksi puolueveroa paikallisyhdistys kerää laittaa yhteismainoksen johonka ehdokkaat eivät ole osallistuneet millään tavoin

sen johdosta lainsäädäntöteitse ei tule sallia sitä että mahdollistettaisiin suurimittaisia vesikauppahankkeita joiden seurauksena mahdollisesti vaarannettaisiin oman maan tarpeisiin tarvittava puhtaan pohjaveden saanti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

viime eduskuntavaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen hallitusohjelmassa joka on tälläkin hetkellä voimassa on annettu ymmärtää että hallituskauden aikana turvataan talonpoikien ansiokehitys

jos tällaisissa hankkeissa annamme niin sanotusti pikkusormen suurille kansainvälisille vedenhyödyntämisyrityksille voivat seuraukset olla arvaamattomia

ja niin kuin nykyisin on tapana ehdokkaina on hyvin paljon sitoutumattomia ehdokkaita jotka eivät ole mukana paikallispolitiikassakaan

arvoisa herra puhemies

perusteluissa viitataan siihen että ne ovat asiallisesti sopusoinnussa vallitsevan oikeuskäytännön kanssa mutta sitä asiaa ei ole voimassa olevassa ulkomaalaislaissa ainakaan kirjattuna

lisäksi on mahdollista se että siellä on viime aikoina hyvin paljon ollut vaalilehden tekoa jonka kustantaa paikallisyhdistys sama tilanne

niin kuin ed

lakiehdotuksessa tältä osin todetaan nykytilasta lakonisesti että tällainen pohjavedenotto eli vesikauppa on rinnastettavissa muuhun elinkeinotoimintaan

mitä tarkoittavat ainakin lehtitiedoissa olleet ehdot vakavaraisuusehtojen edellytyksistä

miten nämä otetaan huomioon nämä tulot

helmikuuta tänä vuonna kiinnittänyt huomiota perusteettomasti turvapaikkaa hakevien määrän vähentämiseen niin mitään konkreettista ei ole tapahtunut

mikäli olen ymmärtänyt oikein kyse on lähtömaan väitetystä huonosta turvallisuustilanteesta

arvoisa puhemies

ovatko ne hehtaarimääriä vai eläinlukumääriä

ei kai tässä nyt taas olla lähtemässä siihen että tuetaan vain suurtilallisia

miksi tähän tilanteeseen on jouduttu ja tultu ja aikooko hallitus tehdä jotain konkreettista talonpoikien ansiokehityksen hyväksi jotta voimme turvata edes maamme huoltovarmuuden

eikö nyt olisi jo aika suosia ja tulkita myös hallitusohjelman mukaisesti perheviljelmiä

tältä osin viittaan ruotsin käytäntöön jossa on jouduttu käsitykseni mukaan lainsäädännön kautta tulkintakysymyksiin jotka on testattu oikeudessa

kysyisin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

arvoisa herra puhemies

siis jossakin on tieto siitä että suomeen tällä hetkellä päästään ihan vapaasti ja miten tänne alaikäisiä voi tulla jos ei sana ole kiirinyt

siinä näkyy korostettavan sitä että kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva vedenotto ei saisi vaarantaa paikallista vedenottotarvetta eikä yhdyskunnan vedenhuoltoa palvelevaa vedenottoa

nykyinen tulkinta lienee se että turvapaikan tai oleskeluluvan ehdoksi ei enää riitä se että henkilö tulee turvattomalta alueelta vaan hänen pitää pystyä itse näyttämään toteen se että hänellä itsellään on henkilökohtaisen suojelun tarve

kun ankkurilapset tulevat siellä on tehty päätös että perheen yhdistämisiä ei enää tehdä ja siinähän on syy minkä takia suomeen tulee tällä hetkellä ankkurilapsia

toivottavasti valiokunnassa tehdään asiaan vielä selvä tarkennus siitä että myös tulevaisuuden osalta kaupallisella vedenotolla ei saa missään olosuhteissa vaarantaa paikallista pohjaveden saantia

ihan lyhyt lisäkysymys siihen kun yllätyin eilen luovutustilaisuudessa siitä että vaikka sdpn edustajat olivat allekirjoittaneet mietinnön niin siitä huolimatta he sitoivat asiaa jo vaalilakiuudistukseen mikäli ymmärsin oikein

sen jälkeen koko suku pääsee suomeen

toivon myös että valiokunta kiinnittää riittävää huomiota siihen että pohjavesialueen omistajalla on joitakin muitakin oikeuksia alueeseensa kuin oikeus ja velvollisuus maksaa verot ja esimerkiksi metsänhoitomaksut

haluaako ministeri varmistaa kuitenkin sitten sen että tämä muutos menee seuraavassa eduskunnassa lävitse jos sdp sitoo

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö valtioneuvoston niin sanotusta liikennepolitiikan selonteosta on yksimielinen mikä on merkillepantavaa

on hyvä että ministeri suhtautuu näin myönteisesti siihen

arvoisa puhemies

maaomaisuuden käytön rajoitusta koskevat päätökset on tehtävä läpinäkyvästi ja maaomaisuuden käytön rajoituksista on maanomistajalle määrättävä riittävä korvaus

toivoisin vaan että kun näitä mahdollisia lievennyksiä harkitaan silloin otettaisiin huomioon se että erityisesti sellaisille työttömille jotka ovat työhaluisia ja joille on tarjolla määräaikainen työ lievennys annettaisiin eikä tulkittaisi tällä tavalla että on karenssi heti niskassa

arvoisa puhemies

viime päivinä on julkisuudessa ollut esillä tietoja maaseutuviraston ilmeisesti yksipuolisesti antamasta ohjeistuksesta tilatarkastuksiin ilman ennakkoilmoitusta

itse näen että yksimielisen mietinnön kannanotoille pitää hallituksenkin antaa arvoa ja ottaa ne myös huomioon liikennepuolen esityksiä tehdessään

näin lehdet ovat uutisoineet

mietinnössä on mielestäni varsin onnistuneesti käsitelty perusväylänpitoa niin tieverkon kuin radanpidonkin osalta

täytyy tyydytyksellä todeta se että itse kun edustan oppositiota niin myös hallituspuolelta arvostettiin sitä mitä toin esille niitä näkökohtia ja nimenomaan tarkastusvaliokunnan olemassaolosta

olisikohan tähän eräänä syynä muun muassa norjan käytännön tiukkeneminen siten että lähellä täysi ikäisyysrajaa tulevan alaikäisen perhettä ei automaattisesti otetakaan vastaan

eivätkö salaiset ja yllätyksellisesti tilalle tehdyt tunkeutumiset täytä rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn kotirauhan rikkomisen tunnusmerkit ja eikö tarkastaja tällaisella toiminnallaan vaaranna samalla jopa oman turvallisuutensa

sehän on työttömien kurjistamista nimenomaan

meillä on aika ajoin suhteellisen voimakkaasti arvosteltu ylimpiä laillisuusvalvojia lepsuudesta

tämä tapaus mielestäni osoittaa että laillisuusvalvonta kaikista väitteistä huolimatta toimii

kysyisin myös ministeriltä

salolle toteaisin että sen johdosta yritinkin muotoilla hyvin yleisluonteisesti mahdollisen esitutkinnan tai jotakin muuta siihen liittyvää eli en halunnut missään vaiheessa osoittaa sitä että tarkastusvaliokunta tai eduskunta nostaisi

oma valistumaton käsitykseni on että nykyhallituksen vapaamielinen maahanmuuttopolitiikka on kiirinyt ammattimaisesti ihmisiä välittävien tahojen käsiin kun samaan aikaan muissa pohjoismaissa on maahanmuuttopolitiikkaa tiukennettu

avataanko tällä ohjeistuksella ovet myös eläinterroristeille

itselleni on kuitenkin vieras tuo käytetty menettely että paperit ikään kuin kierrätetään valiokunnan kautta ennen esitutkinnan käynnistämistä

kyllä minun mielestäni se on muualla se velvollisuus jos niin nähdään

eikö oikeuskansleri voisi tämän tyylisessä tapauksessa pyytää suoraan itse poliisilta esitutkinnan suorittamista

toisaalta ymmärrän että kun kyseessä on pääministerin tasoinen henkilö niin varmistimen pitää olla päällä koko ajan

itse pelkään pahoin että mikäli hallitus ei pikaisesti muuta omaa politiikkaansa maahanmuuton suhteen niin pian se räjähtää käsiin

nytkin jo on eri puolilla maata maakuntalehdissä otsikoita siitä että vanhat vastaanottokeskukset ovat täynnä ja uusia pitäisi saada

on hyvä ettei ainakaan poliisia päästä syyttämään puolueellisuudesta

se ei liene kenenkään etu

arvoisa herra puhemies

hallituksen käsittämättömästä ulkomaalaispolitiikasta haluan vielä todeta sen käsittämättömyyden mielestäni että tiedossani on muutama tapaus aivan lähimenneisyydestä jossa iäkäs ja sairas vanhus yritetään passittaa takaisin venäjälle sellaisiin olosuhteisiin ettei niissä kerta kaikkiaan voi pysyä hengissä vaikka vanhuksen oma lapsi on suomen kansalainen ja yrittäisi hoitaa äitiään täällä

mielenkiintoinen yksityiskohta on myös nykyisen pääministerin kiviniemen sanomaksi todettu tunnustamisen aika vaalirahoituksessa on ohi

tiestön ja ratojen kunnon rapautumisen myötä niiden korjaaminen pakon edessä tulee maksamaan veronmaksajille huomattavasti enemmän kuin jos korjaukset olisi tehty ajallaan

tutkimusten mukaan köyhien lapsiperheitten määrä on kasvanut huomattavasti koko yhteiskunnassa kaksinkertaistunut kahden vuoden aikana

suuri raha on puhunut ja kokoomus on tyytyväinen paitsi ed

eli on hyvä että korotetaan mutta se ei riitä näitten ihmisten elinolosuhteitten parantamiseen ja nimenomaan kaikista köyhimpien nimenomaan toimeentulotuella elävien ihmisten osalta ei saada mitään parannusta tällä

esitutkinta antaa myös jonkinlaisen aavistuksen siitä paljonko nuorisosäätiön varoja on käytetty kaiken kaikkiaan säätiön olemassaolon aikana tavalla taikka toisella keskustapuolueen taloudelliseen tukemiseen

tyypillistä viimeaikaista menettelyä mitä hallitus on tehnyt

mihin keskusta on unohtanut ne lupaukset mitä te puhuitte tuolla kylissä maaseutujen asuttuna pitämisestä että palvelut säilyvät

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä valitettavasti todeta se että tiehallinnolla on ollut täysin käsittämätön tulkinta joka on poikennut täysin siitä mikä oli eduskunnan tahto silloin kun viime kerralla maantielaki hyväksyttiin

kyllä hallitus ja erityisesti maahanmuuttoministeri thors saisivat mielestäni katsoa peiliin ja kysyä erityisesti näissä tilanteissa

toisin sanoen kun alempiasteista soratiestöä parannetaan puuhuollon nimissä niin vastaavasti seudullisten teiden ja siltojen kunto heikkenee entisestään

minua hämmästytti koko esitutkinta aineiston julkistaminen tässä vaiheessa koska siinä lienee osin samaa aineistoa kuin syyteharkinnassa olevassa jutussa mutta tulipahan jo tässä yhteydessä selville monia mielenkiintoisia variaatioita taulukaupoista

kyse ei ole esimerkiksi jossakin kesäteatterin opasteiden poistamisessa enää ollut mistään liikenneturvallisuuskysymyksestä vaan päinvastoin sillä on vaikeutettu aiheutettu lisää liikenneturvallisuusongelmia kun ulkopaikkakuntalainen on lähtenyt etsimään sitä kesäteatteria ja ruvennut tekemään siellä tiellä u käännöksiä ja niin edelleen

mielestäni puuhuollon turvaamiseen tarvittavat rahat olisi pitänyt saada selvänä lisäyksenä määrärahoihin

lisäksi muutama sana pääministerin tammikuisesta toteamuksesta että suomi tarvitsee enemmän työperäistä maahanmuuttoa

arvoisa puhemies

millä tavoin pääministeri pohtii sitä kun eu politiikkaan liittyy myös määrättyjä tärkeitä ulkopoliittisia asioita olisiko paikallaan siitä huolimatta että tiedän keskustapuolueen voimakkaan eu myönteisyyden tällä hetkellä että annettaisiin kansan valitsemalle presidentille tärkeissä ulkopoliittisissa asioissa kuitenkin merkittävä painoarvo

arvoisa puhemies

varmasti näinkin voi olla mutta silloin kyllä henkilöillä pitää olla sekä työkykyä että työhaluja

luettuani mietinnön valtakunnansyyttäjän lausunnon sekä suuren joukon asiantuntijoiden lausuntoja olen pohtinut päätelmiäni puhtaasti juridiselta pohjalta entisenä rikostutkijana syyttäjänä ja muutamat käräjät istuneena yrittäen samalla unohtaa mahdollisuuden tehdä asiassa niin sanottua politiikkaa

oikea toteamus on myös se että pitää varmistaa että tilaaja saa mitä tilaa

minä toivon todella että liikennevaliokunta tutustuu siihen viimekertaiseen valiokunnan mietintöön ja eduskunnan tahtoon ja sen mukaisesti myöskin tämän hallituksen esityksen yhteydessä toimitaan

valitettavasti aina vain niin ei ole

olisin kuitenkin odottanut että valiokunta olisi tässä yhteydessä ottanut kantaa myös tiedossa oleviin kilpailuttamisesta aiheutuneisiin seurauksiin koska niitä varmasti oli valiokunnan tiedossa niin kuin ministerinkin tiedossa on

juurihan lehdissä on ollut esillä maahan tuotujen yli kymmenen puolalaisen sairaanhoitajan kohtelu itäisessä suomessamme

eli millä taataan teiden hoidon jatkuminen kun pääurakoitsija ei suoritakaan sovittuja korvauksia aliurakoitsijan suorit tamista kunnostustöistä ja tässä tarkoitan as tehoa

oma lukunsa ovat sitten työntekijöitä välittävät yritykset

palkkiot lienevät huomattavia ja vaarana on myös välitetyn työntekijän sitominen kohtuuttomiin sopimuksiin

eiväthän pienet yrittäjät pysty pitkään tekemään toiselle työtä saamatta suorittamastaan työstä sovittua korvausta

aika ajoin on tullut mieleen kysymys siitä miksi ei jo maassa asuvia ja henkilöitä joilla on oikeus tehdä työtä kouluteta ammatteihin joissa esiintyy työvoimapulaa eikä otettaisi välittäjien kautta tänne uusia

ymmärrän että kansalaisten on vaikea ymmärtää ministereiden korkeampaa syytekynnystä mutta se perustuu voimassa olevaan perustuslakiin

täällä on puhuttu paljon kansainvälisestä finanssikriisistä ja mahdollisesta kovasta työttömyysasteesta joka mahdollisesti tulee

miten käy esimerkiksi niitten vanhusten joita nämä kolmannen sektorin henkilöt ovat hoitaneet

esiintyneistä tilanteista voi lisäksi syntyä vakavia liikenneturvallisuusongelmia jos aliurakoitsijat joutuvat yllättäen panemaan pillit pussiin niin kuin muutaman yrittäjän kohdalla on tapahtunut kun velat ovat langenneet maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

tietysti määräaikaislakeja pitää tehdä silloin kun halutaan nopeita toimenpiteitä mutta täytyy toivoa ettei tästä tule samanlaista kuin puun myyntiverotuksen huojennuksesta jolla ei ollut mitään merkitystä

jos esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja olisi syyllistynyt vastaavanlaiseen tekoon kuin vanhasen tapauksessa on ollut kyse niin syyttäjänä olisin ollut valmis kirjoittamaan syytekirjelmän ja viemään asian alioikeuteen

noin vuosi sitten työministeri oli kaukoidässä virkamatkalla ja etelä pohjanmaalta oli mukana delegaatio ja otettiin sieltä metallimiehiä

siinä tapauksessa tämä eduskunta on aikaisemmin toiminut lainvastaisesti eikä koskaan ole saattanut asiaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

täytyy vain toivoa että yksimielisen mietinnön kannat myös huomioitaisiin hallituksen piirissä ja että eduskuntaan saataisiin mietinnön mukaisia kysytyksi

päinvastoin voi sanoa että vahinkoa

mietinnön ponnesta haluan lopuksi vain todeta sen että onhan siihen kirjattu monta hyvää asiaa kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi mutta olisin odottanut että jos hallitus havaitsee jotain ponnessa mainittuja seikkoja niin olisi edes edellytetty että hallituksen tulee pikaisesti ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin muun muassa lainsäädännön muuttamiseksi

siihen tilanteeseen varmasti ihan perusteltua

mutta arvoisa puhemies ongelmana tässä tulee varmasti olemaan se kun ei ole tiedetty mikä on lopullinen lain sisältö ja nyt kun se tulee niin kuin ed

nyt lehdistä olen lukenut että sieltä ollaan lähdössä jälleen hakemaan lisää metallimiehiä suomeen

arvoisa puhemies

korostan että päätelmäni perustuvat puhtaasti asiakirjoista saatuihin tietoihin ja voimassa olevaan lainsäädäntöön

katsooko työministeri että on tähän suhdannetilanteeseen ja mahdolliseen suureen työttömyysproblematiikkaan nähden oikea hetki hakea kolmansista maista suomeen metallimiehiä

kalmari totesi äsken puheenvuorossaan pitää tiedotustoiminnan lähteä nopeasti liikkeelle koska se on kaikista tärkeintä koska taloyhtiöillä on voimassa olevat talousarviot ne on juuri hyväksytty kaikki pitää repiä auki

lundh prix taakse ja muut nyman

näinhän tekstissä ei ole todettu